arvoisa rouva puhemies

olemme euroopan jakautuessa idän ja lännen leireihin aivan oikein valinneet eun ja sen turvajärjestelmät ja siinä aiomme pysyä ja niitä korostaa mutta minä vierastan jonkin verran tätä meillä kiivasta ja nyt syntynyttä nato keskustelua

työ ja elinkeinojaosto on syksyn mittaan kuullut lukuisia asiantuntijoita jotka ovat tuoneet esille arvokkaita näkökohtia temin hallinnonalan ongelmista ja kehittämishaasteista

näitä tuodaan tarkemmin esille talousarvioesityksestä annettavan mietinnön yhteydessä

olen hyvin paljon samaa mieltä pääministerin kanssa ja yhdyn häneen puheenvuoroihinsa siitä että ainakaan tällä vaalikaudella suomi ei hae nato jäsenyyttä

otan esille kuitenkin kolme tärkeää asiakokonaisuutta nimittäin suomen viennin venäjälle toiseksi työllisyysmäärärahojen riittävyyden ja leikkaamisen sekä kolmanneksi jo täällä debatissa paljon esillä olleen kotouttamisen

ja muutenkin haluaisin korostaa sitä että toimitaan mieluummin kaikin diplomaattisin keinoin välittäjänä lääkärinä mieluummin kuin tuomarina oma etumme turvaten siitä täytyy lähteä aina liikkeelle mutta muilla keinoin kuin kiväärin ja liittoutumisen avulla

vaikka pakotteiden vuoksi elintarvikkeiden vienti on romahtanut pakotteet eivät olleet yksin ja keskeinen syy viennin voimakkaalle laskulle

suomen tulisi toimia pakotteiden ulkopuolisilla aloilla aktiivisesti ja varautua suunnitelmallisesti pakotteiden päättymisen aikaan jolloin vienti näiltä osin voisi käynnistyä nopeasti ja tuloksellisesti

tärkeää on että venäjällä toimivat ja venäjän markkinoille haluavat yritykset saavat nopeasti ja helposti sellaista apua jota ne kulloinkin tarvitsevat ja koko ajan tulisi etsiä aktiivisesti uusia vientimahdollisuuksia

asiantuntijat näkevät muun muassa verkkokaupassa ja venäjän tuonninkorvausohjelmaan liittyvässä teknologiassa uusia mahdollisuuksia

venäjä kiinnostus viennissä on kohtuullisen laimeaa tässä eduskunnassa

molempien osalta kehitys on erityisen huolestuttavaa tänäänhän olemme viimeksi saaneet entistä huonommat työllisyysluvut

keskeinen ongelma on turvapaikanhakijoiden pitkään jatkuva toimettomuus ja kehittämistoimia tulisi kohdentaa tämän ongelman ratkaisemiseen

jos maahanmuuttajien osaamisen ja vahvuuksien kartoittamisessa ja niiden hyödyntämisessä on kehittämistarpeita tärkeätä olisi ohjata oleskeluluvat saaneet mahdollisimman nopeasti sellaisille paikkakunnille joilla on nopea pääsy kotouttamiskoulutukseen mahdollisuus saada asunto sekä löytää osaamista vastaavaa työtä

kunnilla on monet haasteet näin ottaa tulijat vastaan liittyen ennen muuta asumisen järjestämiseen ja kunnan palvelurakenteen kestävyyteen ja toimivuuteen

valtion ja kuntien yhteistyön kehittäminen on välttämätöntä jotta muutto on hallittua ja kotouttaminen suunniteltua

samoin yhteistyötä yritysten työmarkkinajärjestöjen ja kolmannen sektorin alla tulee kehittää

olemme kuulleet useampaan kertaan hallituksen puheenjohtaja ratiaa groupin toimitusjohtaja hietasta ja kaivoksen toimitusjohtaja lukkarista hyvin suurella huolella vieraillessamme kaivosalueella

tuolla kaivoksella vieraillessamme tulimme vähitellen siihen johtopäätökseen hyväksyessämme samalla hallituksen päätöksen ja vaatimukset että yksityistä rahoitusta pitää löytää ja ympäristökysymys ja vesikysymys pitää saada ajan tasalle niin kuin se nyt toiminnassa onkin vaikkakin siellä on varastoituna runsaasti vettä eikä myöskään veden sisäistä kiertojärjestelmää vielä ole ratkaistu

se on ratkaistu koemielessä hyvin tuloksin ja sellaisin saavutuksin että natriumin poissaanti helpottuu ja myös kalkin saostus lannoitustoiminta on mahdollinen

me tulimme vähitellen siihen tulokseen että valiokunta haluaa mietintöluonnoksessaan joka sittemmin tuli valiokunnan mietintöön lieventää jonkin verran hallituksen ehdotonta kantaa kaivoksen sulkemisesta vuodenvaihteessa edellyttäen tietysti nuo edellä mainitut ympäristökysymykset ja ulkopuolisen rahoituksen

uudet läjitysalueet tuottavat ennakoitua enemmän sekä niitä metalleja joita siellä on aiottu että sitten näitä vierasmetalleja ja vanhojen kasojen jotka ovat kivettyneet jyrsiminen ja louhinta on hyvässä käynnissä ja niistä tehdään uusia kasoja

kun nämä otettiin huomioon ja katsoimme taloudellisesti saavutettuja tuloksia tällä nikkelin hinnalla joka on liian alhainen tulimme vakuuttuneiksi siitä että tällä kerralla poikkeuksena talvivaara oyn viimeaikaisista lupauksista olemme oikealla ja kestävällä tiellä

heidän lupauksensa ovat täysin pitäneet paikkansa

tässä suhteessa erityisen myönteistä oli se että hallituksen ohella jaostossa olevat oppositioryhmät vihreitä lukuun ottamatta saattoivat yhtyä tämän jaoston kantaan

erityisen ilahtunut olen siitä että sekä sosialidemokraatit että vasemmistoliitto olivat mukana luomassa yhteistä kantaa josta muuten nyt paikalla olevalla edustaja harakalla muiden muassa on erittäin suuri ansio

tämän johdosta kun otimme vielä huomioon kainuun aluetaloudelle aiheutuneet ongelmat ja suuret työttömyyslukemat tällä hetkellä kainuussa päädyimme nyt ilmaistulle kannalle

mineraalien nousut ja laskut ovat melko loivaliikkeisiä mutta jyrkkiä

nikkelin ohella kaivos tuottaa sivutuotteenaan muun muassa sinkkiä kaksinkertaisen määrän siitä mitä nikkeliä

muistaakseni ford meni muutaman kerran konkurssiin ennen kuin autotuotanto alkoi tuottaa

teollinen toiminta on tällaista pääomia vaativaa

onko nyt vihreällä liikkeellä miestä ja naista katua sitten jos peittäisimme tuon kaivoksen ja nikkelin hinta lähtisi ripeään nousuun ja sinne ovat menneet lupaavat eurot

saimme vieraillessamme kainuussa sen käsityksen siellä on pääasiassa nuorta ja hyvin työhön motivoitunutta henkilöä että jos kaivos lopetettaisiin se olisi menetys kainuulle sen vuoksi että siellä olevan käsityksen mukaan heistä suurin osa sijoittuisi etelään ja olisi poissa kainuun tehokkailta markkinoilta

siis kaikki ei ole mennyt turhuuteen vaan siellä on hyödynnetty kainuuta ja valtiota takaisin tuon verran näiden selvitysten mukaisesti

kaivoksen pinta ala ja nikkeli ja sinkkivarat ovat hyvin suuret mutta ne ovat runsaalla pinta alalla pitoisuudeltaan matalia

jos kaivos tehokkaasti suljetaan sen ylösajo tuntuu aivan käsittämättömän vaikealta onko laisinkaan mahdollista

sitä pitäisi pitää pystyssä kunnes nämä ympäristöedellytykset yksityinen raha ja nikkelin hintaa nolla

tukee se

rouva puhemies

edustaja andersson muistaa aivan oikein

valitettavasti vanhasta talvivaarasta annettiin väärää informaatiota ja lupaukset siellä pettivät ja kasat päätyivät kivettymään

mutta tämä menetelmä näyttää toimivan siellä ja minä uskon sieltä saatuja selvityksiä

mitä tulee edustaja harakan vastalauseisiin ne ovat ymmärrettäviä mutta eivät ristiriidassa laisinkaan sen yhteisen sanamuodon kanssa jonka saatoimme saavuttaa

emme menneet niin yksityiskohtaisiin vaatimuksiin joita siellä kuulimme kyllä ja joita meille esitettiin

minä ymmärrän niitä vastalauseita ne eivät ole ollenkaan ristiriidassa yhteisesti löydetyn mielipiteen kanssa

työ ja elinkeinojaosto edustaa edellisen pääluokan vastaista hyvin aineellista pääluokkaa jossa tietysti asiat ovat hyvin läheisiä

jaosto on työskennellyt hyvin ahkerasti ja arvon herra ministerit ovat olleet hyvin meillä kuultavina

jaosto on kiinnittänyt huomiota muun muassa muutamiin seikkoihin joita ovat olleet hallinnon ongelmakohdat viennin ja kansainvälistymisen kehittämismahdollisuudet tutkimus ja kehittämis sekä innovaatiotoiminnan merkitys huononeva työllisyystilanne ja kotouttamisen kehittämistarpeet jotka ovat nyt viime aikoina tulleet hyvin voimakkaasti esille

nimittäin tämä vienti on jäänyt viime aikoina aivan liian vähälle huomiolle ja tilanne on huolestuttava

lähes kaikkien tavararyhmien vienti on laskenut merkittävästi ja tiedämme että ei pelkästään pakotteiden vuoksi vaan muutoinkin elintarvikkeiden vienti on romahtanut

suomen tulisikin nyt toimia pakotteiden ulkopuolisilla aloilla aktiivisesti ja varautua suunnitelmallisesti pakotteiden päättymiseen jotta vienti voisi näiltä osin nopeasti ja tuloksellisesti uudelleen käynnistyä

myönteistä on se että nimenomaan venäjän kaupan osalta juuri viikko pari sitten työ ja elinkeinoministeriössä on aloitettu valmistelu siitä että yrityksille annettavien vientipalveluiden parantamista aiotaan voimakkaasti tehostaa nimenomaan venäjälle

kehittämistarve on ollut meillä myös jaostossa voimakkaasti esillä ja tämän temin työn tarkoituksena on nyt selkeyttää toimintaa ja purkaa päällekkäisyyttä

siellä osin se jatkuu investointien ja rahoitusmarkkinoiden osalta mutta tämä käytännön toiminta siirtyy nyt suomalais venäläiselle kauppakamarille joka on toimissaan ollut hyvin tehokas

jotenkin kiusaa tässä keskustelussa tämä teoreettinen vaikeuksien lisääminen ja niiden pohdiskelu hallituksen esityksen valmistelemattomuus ja virheet ja kirjoitusvirheet kun meillä ei toistaiseksi ole yhtäkään esitystä täällä

sen vuoksi toivoisin henkilökohtaisesti että enemmän käytettäisiin aikaa tämän sovun hierontaan ja siihen mitä myönteistä olisi mahdollisessa sovussa johon hallitus määrätietoisesti pyrkii mutta johon ei ole löytänyt vielä vastakumppania riittävän hyvin

valtioneuvoston tiedonanto toteaa yksiselitteisesti suomen olevan pieni ja avoin kansantalous jonka menestymisen kulmakivi on vientisektori

vientisektorimme menestykseen vaikuttaa ennen kaikkea kustannuskilpailukyky jossa juuri tuottavuus ja työhön liittyvät kustannukset ovat pääroolissa

puheenvuorossaan pääministeri selvitti seikkaperäisesti miten hallitus neljästi yritti yhteiskuntasopimusneuvotteluiden kautta saada neuvotteluteitse etujärjestöjen kanssa sovituksi edes yhteisen tavoitteen johon pyrkiä

kun perustuslaki velvoittaa julkista valtaa siis eduskuntaa ja hallitusta edistämään työllisyyttä ja peruspalveluita oli hallituksen ainoa mahdollisuus toimia tällä tavoin kuin tänään täällä on ollut esillä

olen samaa mieltä kuin aiemmin täällä tänään kuullut edustajat timo kalli ja seppo kääriäinen ja suurelta osin myös edustaja lauri ihalainen puheissa edustivat

se edellyttää aina avointa ja argumentoitua keskustelua jossa vakavasti kuunnellaan sopimuskumppanin mielipiteitä

tänään salissa kuultu moninkertaisesti toistettu ja myös yksinkertaistettu sanailu ja herjanheitto ei sitä edistä vaan sitoo osapuolet entistä pahemmin omiin bunkkereihinsa

sinänsä en siihen osaan ihalaisen puheesta voi yhtyä jossa ihannoitiin tätä mennyttä aikaa jolloin eduskunta ei voinut pilkkuakaan muuttaa siitä mitä etujärjestöneuvottelijat toivat eduskunnan päätettäväksi

syntynyt orastava tie hallituksen ja etujärjestöjen välillä on syytä käyttää levennettynä hyödyksi lähiviikkojen aikana

joka tapauksessa nyt olemme tilanteessa jossa hallituksen ja eduskunnan on tunnettava vastuunsa tilanteemme korjaamiseksi ja käytettävä yksipuolisesti työkaluja joita sillä on

päätökset ja niiden toimeenpano ovat välttämättömyys mutta luottamus ja kansan viisaus ehtivät vielä halutessa tulla tilalle

ruotsi muun muassa vie lautoja ja lankkuja ja vie niitä valtavan paljon enemmän kuin me suomalaiset

vaikka se onkin tällaista bulkkitavaraa se on kysyttyä maailmalla ja ei pidä halveksia sitä minkä suomalaiset osaavat

mitä tulee venäjän kauppaan en osaa arvioida täysin määrää mutta olen samaa mieltä edustaja kontulan kanssa siitä

yhdyn siihen osaan että suomen pitää säilyttää osaamista ja tietotaitoaan venäjän kaupassa myöskin näissä olosuhteissa

jonakin päivänä pakotteet loppuvat ja silloin meidän pitää olla iskukunnossa ja olla valmiina valtaamaan niitä markkinoita joita helposti tulee meidän nykyisten markkinoiden tilalle

rouva puhemies

ja erityisesti tuota idän vientiä haluan painottaa ja toivon että tem toimii hyvin tehokkaasti tässä työryhmässä jossa tuumitaan juuri suomalais venäläisen kauppakamarin roolia suuresti kasvatettavaksi

miten on mahdollista sekin että pietarin kaupat kyllä loistavat ulkomaisista länsimaiden viineistä ja konjakeista mutta eivät suomen juustoista

toivon vaikka me kuulumme tietysti lännen rintamaan ja kunnioitamme pakotteita ja monta muutakin seikkaa on nyt venäjän viennin esteenä siitä huolimatta

arvoisa puhemies

on ilo kuunnella tällaisen asiantuntijan jota joukkoa edustaja hakkarainen edustaa puheenvuoroa

keskustelin hetken aikaa sitten versowoodin pääomistajan keijo kopran kanssa ja hän sanoi että juuri keväästä tähän mennessä on kilpailukyky suomelta hävinnyt täysin

he tekevät laadukasta työtä aivan samaa kuin mitä tekee muun muassa ruotsi ja ruotsi on yhtäkkiä karannut valtavasti suomea eteenpäin

kyse on juuri siitä mihin edustaja hakkarainen viittasi

hintakilpailukyky puuttuu tällä hetkellä

kun edustaja rinne hyvin luontevasti käyttää pakkolaki sanontaa niin hän selvästi kaipaa aikaa jolloin olivat todelliset pakkolait täällä

täytyy olla tyytyväinen että nykyeduskunta rohkenee siitä pitää olla vähän ylpeäkin lausua oman käsityksensä siitä miten suomen tukala asema tässä voidaan korjata